arvoisa puhemies

kiitos tästä palautteesta ja kiitos siitä että pääosin ollaan kuitenkin tyytyväisiä että mennään oikeaan suuntaan

menettelyä tulisi soveltaa niihin tapauksiin joista arvioidaan olevan eniten hyötyä viranomaisresurssien järkevän kohdentamisen ja rikosasiain joutuisan käsittelyn kannalta

hovioikeuden presidentti ja vakuutusoikeuden ylituomari määräisivät vakinaisten tuomareiden keskuudesta osastonjohtajan enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan

jos sallitaan yö

millä tavalla ne paranevat siitä että ne laitetaan nyt näihin isoihin itsehallintoalueisiin joista meillä ei ole sen kummempaa tietoa kuin mitä tiedotusvälineistä saa

tässä edustaja maijala ei missään nimessä olla vesittämässä mitään

tavoitteena on tehostaa ja nopeuttaa erityisesti laajojen talousrikosvyyhtien käsittelyä ja alentaa oikeudenkäyntien kokonaiskustannuksia yksittäisten ihmisten oikeusturvaa kuitenkaan vaarantamatta

nykyisin näitä tehtäviä hoitavat vakinaiseen hovioi keudenlaamannin tai vakuutusoikeuden laamannin virkaan nimitetyt

tässä ollaan nyt menossa tiukempaan suuntaan ja se on erittäin siellä vain silpaisi tulee erittäin selvästi esille tässä esityksessä

tässä ei kajota kuntien itsemääräämisoikeuteen tässä puhutaan vain siitä että on neuvotteluvelvollisuus eikä tulla pitämään selkoa siitä kuinka nämä neuvottelut nyt ovat käytännössä menneet

johtamistehtävien määräaikaistamisella pyritään varmistumaan siitä että hallinto ja johtamisjärjestelmät mahdollistavat tuomioistuinten mahdollisimman tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan

elikkä suuri osa niistä teoista jotka tänä päivänä on tuomittu pakottamisena siirtyy nyt tähän koska rajataan kaikki ne tapaukset pois joissa on käytetty väkivaltaa

meillä on hyvä hallinto suomessa ja minä uskon että meidän viranomaiset myös haluavat tätä ja että yhdessä saamelaiskäräjien kanssa halutaan pystyä sitten pääsemään yhteisymmärrykseen niissä asioissa jotka ovat laajakantoisia ja jotka koskettavat saamelaisia erityisen paljon

lisäksi päätösvalta työtuomioistuimen hallinto ja talousasioissa ehdotetaan keskitettäväksi työtuomioistuimen presidentille

ja jo pakottaminen sinänsä on aikaisemmin tähän päivään mennessä pitänyt sisällään myös tietyn asteen väkivaltaa elikkä tämä on suuri muutos

hallitus haluaa tällä tavalla kannustaa reiluun yrittäjyyteen ja välittää viestiä että reiluja yrittäjiä tulee tukea

värderade talman

totta kai nämä liittyvät toisiinsa mutta nimenomaan tämä saamelaiskäräjälaki on laki joka säätää sitä millä tavalla saamelaiskäräjiin valitaan henkilöt miten käräjät itse toimii minkälainen toimintakertomus heidän pitää tehdä ja niin edelleen ja niin edelleen

behovet av detta i de enskilda domstolarna ska bedömas skilt

meillä on eri poronhoitolaki ja eri kalastuslaki ja niin edelleen

lisäpanostuksen avulla vahvistetaan myös ulosoton erikoisperintäyksiköitä joilla on tärkeä rooli rikoshyödyn jäljittämisessä ja rikoshyödyn takaisin saamisessa

elikkä kaikilta osin tässä tulee ankarampi rangaistusasteikko ja näitä tekoja myös arvioidaan tulevaisuudessa eri tavalla

elikkä tämä laki on siinä mielessä poliittisen päätöksenteon laki kun on kyse saamelaisten poliittisista oikeuksista

arvoisa puhemies

oikeusturvan tulee toteutua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

erittäin suuri muutos on se että kaikki lapsiin kohdistuvat rikokset on tämän jälkeen lähtökohtaisesti tuomittava törkeänä raiskauksena

painopisteen tuleekin olla ensimmäisessä oikeusasteessa mikä tarkoittaa sitä että alioikeusverkoston toimivuus ja laadukkuus ovat ensisijaisen tärkeitä asioita

aivan lopuksi arvoisa puhemies aikataulusta

se tarkoittaa sitä että niistä rikoksista tulee sitten myös ehdottomia vankeustuomioita tänäkin päivänä tulee suurimmassa osassa mutta nyt se on laissakin sanottu suoraan että tämä on lainsäätäjän tahto jos eduskunta tämän esityksen hyväksyy

tuomareiden sidonnaisuus ja sivutoimirekisteristä annetun lain voimaantulosta säädettäisiin kuitenkin erikseen lailla jotta rekisterin perustamiseen ja tietojärjestelmän hankkimiseen voidaan varata riittävästi aikaa

minulla ei ole vastausta siihen nyt tässä seistessäni mutta olemme tietenkin avoimia sille että halutaan löytää ratkaisuja

elikkä missään nimessä täällä ei lievennetä mitään vaan tämän esityksen tuloksena hyvin todennäköisesti ja myös toivottavasti on se että rangaistuskäytäntö näissä vakavissa rikoksissa ankaroituu

muutokset toteutetaan valtiontalouden kehyspäätösten ja valtion talousarvion mukaisten määrärahojen puitteissa

tämä on ylipäänsäkin sellainen asia että tässä ollaan koko ajan oltu sillä tiellä että halutaan ratkaisuja jotta päästäisiin hyvässä yhteisymmärryksessä eteenpäin

esityksestä ei siten aiheudu valtiontaloudellisia ja

tällä tavalla pystymme tehostamaan toimintaa parantamaan ratkaisujen laatua entisestään tarjoamaan tuomareille enemmän erikoistumismahdollisuuksia sekä saavuttamaan taloudellisia etuja näinä taloudellisesti epävarmoina aikoina kaikki tämä hallitusohjelman hengen mukaisesti

se on meidän kaikkien etu

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään lakivaliokuntaankaa lähetekeskustelua varten esitellään päiväksi kolmas asia kuin minusta ehdotetaan kielletään liikenne ja viestintävaliokuntan keskustelun päätä asia näytetään liikenne ja

panin minkä takia meloni kolme eri porrasta

lähetekeskustelua varten stella päivän neljäs asia kuin minusta erotetaan siellä pitää sosiaali ja terveysvaliokunta keskustelun pääteemana siellä jotain sosiaali ja menovaikutuksia

mutta tässä tapauksessa me emme halua enää puhua lievästä tekomuodosta koska raiskaus ei ole koskaan lievä

budjettilakina on annettu myös täysin uudistettu adoptiolaki jossa lapsen etu on asetettu ensi sijalle ja jossa täsmennetään sekä kotimaisiin että ulkomaisiin adoptioihin liittyviä vaatimuksia

tämä aiheuttaa ongelmia eritoten siksi että vuokrat nousevat vuosi vuodelta eivätkä budjettimäärärahat pysy näiden korotusten vauhdissa mukana

luonnollisesti myös oikeusministeriön hallinnonalan toimitilakustannuksia on tarkistettava mutta samalla me kaikki toki ymmärrämme että esimerkiksi vankiloita ei voida vuokrata vapailta markkinoilta

lyhyesti myös suomeksi

tällä lainsäädäntömuutoksella sekä suomen että ruotsin lainsäädännöt koskien raiskausrikoksia lähenevät toisiaan ja systematiikka on hyvin samantapainen

rikosseuraamuslaitoksen osalta edellisten hallitusten tuottavuusohjelman mukaisten erittäin vaativien vähennysten jälkeen ja ottaen huomioon vankiloiden vuokramenojen kasvu menojen ja henkilöstön sopeuttaminen nyt annettuihin taloudellisiin puitteisiin ei ilmeisesti ole mahdollista

ruotsissa on tällä hetkellä aktiivinen keskustelu siitä pitäisikö tämä suostumusmalli siellä ottaa käyttöön

sitä olemme myös pohtineet täällä suomessa nyt kun tämä valmistelu tehtiin mutta tulimme siihen tulokseen että jos lähdettäisiin sille linjalle niin se aiheuttaisi uhrille yhä enemmän tuskaa koska siinä itse tuomioistuinkäsittelyssä ja prosessissa uhri joutuisi sen kohteeksi että hänen pitäisi osoittaa toteen että hän ei ole suostunut

arvoisa puhemies

niin kuin tässä on todettu on äärimmäisen tärkeätä se että parituksen kohteen asemaa prosessissa parannetaan

minun käsitykseni on että tämä tukihenkilö voisi olla sosiaalityöntekijä tai joku muu tähän soveltuva henkilö joka todella voisi antaa sitä tukea mitä henkilö joka on joutunut parituksen kohteeksi tarvitsee

mutta kaiken kaikkiaan on hyvä että asiasta keskustellaan ja tässä on lainsäädäntö joka tulee tarpeeseen

en pysty tarkkaan sanomaan mikä se ryhmä tarkasti ottaen olisi mutta varmasti hallituksen esityksen perusteluista myös löytyy

hallitusohjelman toteuttamiseksi ja oikeusvaltion toimivuuden turvaamiseksi on löydettävä ratkaisuja markkinaoikeuden työtilanteen ja käsittelyaikojen pitämiseksi kohtuullisella tasolla

me haluamme että kunnioitamme toisiamme ja ymmärretään että väkivaltarikos on aina vakava rikos

luulen että tuomioistuimilla on syytä tehdä yhteistyötä myös kunta ja sosiaalipuolen kanssa tässä asiassa jotta saadaan oikeat henkilöt määrättyä näihin tehtäviin tukihenkilöiksi

on myös huolehdittava siitä että turvapaikka asiat eivät ruuhkaudu hallintotuomioistuimiin erityisesti hel singin hallinto oikeuteen mikä on tärkeää sekä hakijoiden oikeusturvan että myös valtiontalouden kannalta

raiskaus on aina erittäin erittäin raskas asia uhrille ja se on erittäin vakava rikos ja siihen yhteiskunnan pitää myös puuttua

säätiöiden merkitys muun muassa koulutuksen tutkimuksen kulttuurin sekä sosiaali ja terveyspalvelujen rahoittajina ja tuottajina on viime aikoina kasvanut

muuten voisin todeta sen että ihmiskauppahan on hyvin vakava rikos

lasten huoltajuutta koskevissa riidoissa pitäisi käräjäoikeuksissa voida kattavasti soveltaa asiantuntija avusteisen tuomioistuinsovittelun menettelyä mistä on pilottihankkeissa saatu erittäin hyviä kokemuksia

ilman säätiöitä yhteiskunnassamme olisi huomattavasti vaikeampaa rahoittaa tätä tärkeätä toimintaa

vaikka osittain varmasti on niin kuin edustaja tolvanenkin tässä esitti että poliisi kyllä tietää ja tunnistaa niin edelleen ainakin ministeritasolla myös pohjoismaissa myös muissa baltian maissa on se tunne että riittävästi ei vielä tunnisteta ihmiskaupan uhreja

uudella säätiölailla edistetään säätiöiden toimintamahdollisuuksia ja vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa siten että säätiöt voivat toimia mahdollisimman tehokkaasti joustavasti ja ennakoitavalla tavalla joka hyödyttää säätiön tarkoitusta ja ottaa huomioon myös säätiöiden sidosryhmien oikeutetut odotukset

ihan lopuksi haluaisin nostaa esiin lainvalmistelun resurssit

tämä aihe koskee kaikkia ministeriöitä ja on tärkeää pitää mielessä että näitä resursseja tulee vahvistaa myös taloudellisesti vaikeina aikoina

tämä tuli esille viime viikolla kun kävin perjantaina kööpenhaminassa kokouksessa kollegoitteni kanssa ja meillä oli pohjoismaitten ja baltian maitten oikeusministerit koolla

uudessa laissa on muun muassa selvemmät säännökset säätiön tarkoituksesta ja sen edistämisestä säätiön hallituksen tehtävistä ja vastuusta sekä avoimuutta lisääviä uusia toimintakertomus ja tilinpäätösvaatimuksia

todettiin että ihmiskauppa on äärimmäisen haastavaa

sitä esiintyy kaikkialla myös meillä ja paljon yhteistyötä tehdään mutta sitä on syytä vielä tästä parantaa

talman

tällä lakimuutoksella saadaan nyt se selvennys mitä myös vähemmistövaltuutettu ja ihmiskaupparaportoija on peräänkuuluttanut eli se rajanveto mikä on törkeää paritusta tai paritusta mikä on ihmiskauppaa tulee nyt selväksi

kaiken kaikkiaan tämäkin esitys on sellainen että sen pitäisi selkeyttää tilannetta ja myös parantaa rikoksen kohteen ja tässä tapauksessa myös parituksen kohteen tilannetta oikeusprosessissa

arvoisa puhemies

lakiehdotuksessa on otettu voimassa olevaa lakia paremmin huomioon erilaiset erikokoiset eri aloilla ja eri tavoin toimivat säätiöt

ehdotuksessa tuodaan erilaisten säätiöiden hyviä säätiökäytäntöjä lakiehdotukseen siten että hyvä säätiötapa käy nykyistä selvemmin ilmi suoraan laista

esimerkiksi uudessa laissa on nimenomaiset säännökset säätiön johdon huolellisuus ja lojaliteettivelvollisuudesta suhteessa säätiöön mistä ei nimenomaisesti säädetä vielä voimassa olevassa laissa

näin selvennetään hyödyllisenä pidetyn säätiötoiminnan periaatteita ja toimintatapoja mikä on eduksi säätiöille niiden piirissä toimiville ja koko yhteiskunnalle

keskeisimmät tavoitteet hallituksen esityksessä vakuutusoikeuslain muuttamisesta ovat prosessin avoimuuden lisääminen ja viivytyksettömän käsittelyn turvaaminen

arvoisa puhemies

ehdotuksessa on myös otettu huomioon säätiötoiminnan tulevaisuuden mahdollisuuksia ja haasteita tavalla joka helpottaa säätiötoiminnan kehittämistä

esitys pitää myös sisällään paljon prosessin sujumista edistäviä ehdotuksia ja on tarpeellinen sekä sosiaaliturva asioiden oikeusturvan toteutumisen johdosta että myös valtiontalouden kannalta

esimerkiksi säätiön tarkoituksen muuttamista koskevissa uusissa säännöksissä on otettu huomioon yhtäältä se että yhteiskunnan muuttuessa säätiön varallisuutta voidaan edelleen käyttää tehokkaasti ja tuloksellisesti hyödylliseen tarkoitukseen ja toisaalta säätiön perustajan ja säätiön muiden rahoittajien ja etutahojen oikeutetut odotukset siten että viime kädessä rekisteriviranomainen edelleen arvioi tarkoituksen muutoksen rekisteröinnin edellytykset

lisäksi lainkäyttöhenkilökunnalle jäisi enemmän aikaa keskittyä vaativien asioiden käsittelyyn mikä puolestaan mahdollistaisi päätösten laadun parantamisen

tästä syystä esityksessä ehdotetaan että määrätyissä asioissa vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanoja kevennettäisiin luomalla nykyisten kolmi ja viisijäsenisten kokoonpanojen rinnalle yhden tuomarin kokoonpano sekä yhden tuomarin ja lääkärijäsenen muodostama kokoonpano

lisäksi tavoitteena on lisätä säätiöiden tunnettuisuutta ja luotettavuutta kansalaisyhteiskunnan toimijoina ja kumppaneina lisäämällä toiminnan avoimuutta ja säätiöiden piirissä toimivien oikeussuojakeinoja

esimerkiksi konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuutta laajennetaan ja säätiön toiminnasta ja lähipiiritoimista pitää kertoa kattavammin toimintakertomuksessa

lisäksi ehdotetaan että lainkäyttöasioita ei olisi välttämätöntä ratkaista muodollisessa istunnossa jossa kaikki ratkaisukokoonpanon jäsenet ovat samanaikaisesti läsnä mikäli kaikki jäsenet olisivat kirjallisessa menettelyssä olleet ratkaisusta yksimielisiä

säätiövalvonnan tehostamiseksi patentti ja rekisterihallituksen ja muiden viranomaisten välisen tietojenvaihdon esteitä poistetaan ja prhn tietojensaantimahdollisuuksia muutenkin parannetaan

arvoisa puhemies

se myös poistaisi nykyisessä prosessissa todetun epäkohdan siitä että kirjallisessa prosessissa asiasta lausunut lääkärijäsen taikka intressijäsen ei aina ole ollut sama kuin asian ratkaissut jäsen

jos lukee tämän tarkkaan niin näkee myös sen että hallitus nimittää ministerityöryhmän ei ole vielä ehditty mutta tullaan tekemään ja jo tämän vuoden loppuun mennessä tullaan eduskuntaan tuomaan toimenpideohjelma konkreettinen sellainen

virkavastuu selkiintyisi ja ratkai sumenettely tulisi läpinäkyvämmäksi

värderade talman arvoisa puhemies

jatkovalmistelussa tehdyistä muutoksista on keskusteltu eri tahojen kuten valtakunnansyyttäjänviraston harmaan talouden torjuntayksikön ja säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan kanssa

juuri näistä konkreettisista toimenpiteistä edustaja reijonen itse mainitsi sen että rakennusalan työsuhde ja verovalvontaa tullaan tehostamaan ottamalla työmailla käyttöön veronumero pakollisessa kuvallisessa tunnistekortissa ja tämän lisäksi rakennusalalla otetaan käyttöön työntekijä ja urakkatietojen kuukausittainen ilmoittamisvelvollisuus verohallinnolle

edelleen lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset lisäselvityksen rajoittamisesta ratkaisupäivään mikä sekä selkeyttäisi että nopeuttaisi asioiden käsittelyä

teknistä viimeistelyä vaille valmis hallituksen esitysluonnos ja kirjallinen arvio kaikesta lausuntopalautteesta julkistettiin ministeriön verkkosivuilla maaliskuussa tänä vuonna

lakiin tulisi myös säännökset vakuutusoikeuden velvollisuudesta antaa muutoksenhakijalle tiedot asian vireilletulosta arvioidusta käsittelyajasta kirjallisen ja suullisen selvityksen huomioon ottamisesta sekä ohjeista lisäselvityksen toimittamiseksi

lakiin ehdotetaan myös selkeämpi säännös siitä että yksityisellä asianosaisella on mahdollisuus pyytää suullisen käsittelyn toimittamista vakuutusoi keudessa hallintolainkäyttölaissa säädetyllä tavalla

nyt käsittelyssä oleva hallitusohjelma keskittyy maallemme juuri tällä hetkellä olennaisimpiin kysymyksiin talouden vakauteen kestävään kasvuun ja työllisyyden kasvuun joiden kaikkien tavoitteena on suomen kilpailukyvyn vahvistaminen

oikeusturvan toteutumisen ja myös taloudellisten syiden johdosta on perusteltua pysyä järjestelmässä jossa vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanoon lääketieteellisissä asioissa kuuluu lääkärijäsen

hyvinvoinnin turvaamiseksi meidän on huolehdittava työpaikkojen luomisesta maahamme uusien yritysten perustamisesta toimivien yritysten kehittämisestä ja kasvusta ja siitä että yrityksemme löytävät väylän globaaleille markkinoille

tämä lisää ratkaisujen oikeusvarmuutta kun ratkaisukokoonpanon jäsenet voivat keskustella ratkaisuun vaikuttavista lainopillisista ja lääketieteellisistä seikoista keskenään